tähän liittyy myös monia muita epäkohtia ja yksi ehkä suuri kysymys tässä on se että pääministerin hiihtomatkan seurauksena asetettiin rantalan työryhmä selvittämään tämän vuoden loppuun mennessä eläkejärjestelmän kokonaisuudistusta ja tämä esitys on nähdäkseni ristiriidassa sen tavoitteen kanssa että eläköitymisikää yritettäisiin nostaa

ministeri vehviläiselle kiitokset myös siitä että olette tämän asian täällä esittelemässä ja kuuntelemassa tämän keskustelun joka nyt ei tietystikään ole kovin pitkä mutta tulkitaan niin päin että keskustelun lyhyys kertoo siitä että tyytyväisyys esitykseen on suuri

valtiovarainvaliokunta kuuli kokonaisuutena asiantuntijoita maahanmuutosta kuntataloudesta ja talouspolitiikan yleisistä näkymistä

herra puhemies

meidän on syytä kiinnittää kyllä näin kesänkin tullen vakavaa huomiota rattijuoppouteen kaikillakin tavoin ja siksi on hyvä että ministeri vehviläinen on pannut vauhtia näihin toimenpiteisiin joilla tähän ongelmaan puututaan

kela on valtion budjetin ulkopuolinen rahasto ja se tarkoittaa sitä että se saa pääosin rahoituksensa muualta kuin valtion budjetista

usein sitä ehkä kuitenkin vähätellään tai ei oteta riittävän vakavasti mutta niin kuin ed

keskustelin jokin aika sitten ministeri toivakan kanssa ja sanoin hänelle että tehkää kehitysyhteistyöhön uudistus kokonainen rakenneuudistus ja tuokaa se tiedonantona tai selontekona eduskuntaan

herra puhemies

kyllä niitä harvioita tarvitaan paljon tähän maahan lisää ja hallituksen politiikalla niitä syntyy ja se on meille kaikille eduksi ja välttämätöntä

vahasalokin totesi näitten uhrien kannalta tämä on todella kohtuuton tilanne kun joutuu syyttä siihen tilanteeseen että vammautuu pysyvästi

mutta nyt tämän esityksen myötä kelasta tulee erittäin voimakkaasti valtion budjetista ja budjettitaloudesta riippuvainen rahasto mikä on jo perustuslainkin näkökulmasta uusi tilanne

tämä asia liippaa niin läheltä meille todella tärkeitä arvoja eli elintarvikkeiden saantia niiden hintaa elintarviketalouden työllisyyttä ja monia monia muita perusasioita

minusta tuntuu että meillä on laki budjetista ja siellä edellytetään että budjetissa on täydellisyysperiaate eli arvioidaan vuodelle tarvittavat määrärahat ja sen mukaan budjetoidaan

siinä tietysti meidän tavoitteemme on neuvotteluissa että meidän mallimme toteutettaisiin jolloin tulisi tämä vähennysoikeus mutta en sitä pysty sanomaan että koska tulee ja tuleeko koskaan mutta uskon että uudistuksia siihen tulee ja sitä on tarvetta uudistaa tunnen asian

tällä summalla joka budjettiin on sisällytetty menestyminen edellyttää sitä että turvapaikkakäsittelyä nopeutetaan hyvin voimakkaasti otetaan tehokkaat toimenpiteet käyttöön ja tätä edellytämme

lisäbudjetilla tehdään pieniä tarkistuksia sen mukaan kuin tarvetta ilmenee ja nyt on hallitus tehnyt tämän

me tiedämme että tällä hetkellä maatalous on melkeinpä historiansa pahimmassa ahdingossa monenkin tuotannonalan osalta ja siksi nämä maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisällytetyt edellytykset ovat kyllä nyt vakavasti otettavia

tämä esitys siis murtaa kansaneläkelaitoksen ja koko kansaneläkejärjestelmän perustaa merkittävästi koska sen yksi keskeinen osa rahoitus menee uudelle pohjalle

kuntatalouden osalta todettiin että ensimmäisen kerran vuosiin on niin että kuntatalous ei kärsi ensi vuoden talousarviossa

mutta tämä hallitus ja me tuemme politiikkaa joka on suomen kansan edun mukaista ja yritysten kilpailuedellytysten parantaminen jos mikä on sitä

herra puhemies

en minäkään pidä tätä mallia minään ihanteena en tätä tapaa jolla tämä toteutetaan enkä koko järjestelmää sinänsä että veronmaksajien pitää osallistua lahjoittajien lahjoitukseen ikään kuin maksamalla jotakin siitä eli verotuksen keventymisen kautta

pitkään on leikattu kuntien valtionosuuksia nyt sitä ei tehdä ja tämä on erityisen tärkeää siksi että kuntien tärkeät peruspalvelut voidaan ensi vuonna toteuttaa nykyisellä tasolla koska leikkaukset iskisivät kaikkein heikoimpiin ihmisiin jotka ovat julkisten palvelujen runsaimpia käyttäjiä

onko se hyvä vai huono vaikuttaako se mahdollisesti jatkossa etuuksiin sitä emme tiedä päätöksethän tehdään tässä talossa ja lain kautta

siinä ministeri lindströmin johdolla tehdään erinomaista työtä ja se toteutuu tällä kaudella

on syytä edellyttää perussuomalaisten eduskuntaryhmässäkin on käyty tästä asiasta keskustelua hallitukselta toimenpiteitä

siihen liittyi vastalause jonka ovat allekirjoittaneet mari kiviniemi antti rantakangas jari leppä nykyisistä edustajista ja tässä vastalauseessa on erinomaisen hyvät perustelut sille miksi tähän ei pidä mennä

kehyspäätöksen yhteydessä jotakin tulikin mutta vielä lisää siihen että meidän oma kansallinen elintarviketaloutemme säilyy

tähän nyt on päädytty ja uskon että tätä varmasti mietitään jatkossa ja minulle kävisi kyllä oikein hyvin että mentäisiin verosta tehtävään vähennykseen

tämä on monipuolinen henkilöstön osalta kilpailun osalta keskittymisen osalta työllisyysvaikutuksen osalta joukkoliikenteen osalta kuntien kannalta eettisenä arvovalintana ja niin edelleen

tuotanto joka tuottaa raaka aineita jalostukseen ja tälle tuotantoketjulle jakelulle ja kaupalle sekä kuluttajille laadukkaita kotimaisia elintarvikkeita

yleisestä talouspolitiikasta valiokunta kuuli professoreita ja muita asiantuntijoita

tällä hetkellähän hallitus sitten toteaa että tämä aukko mikä tälle vuodelle syntyy täytetään velan otolla eli tulevat sukupolvet maksavat tämän velan joka tässä nyt syntyy lapset ja lapsenlapsemme

herra puhemies

no tietysti tuon kahdeksan vuoden aikana suomeen on syntynyt kehittyvien maakuntien suomea ja muuta vaikutusvaltaista kaupan toimijaa

minulle jäi hämmästynyt käsitys siitä kun nämä taisi olla viisi professoria katsoivat talouden tilannetta hyvin lyhytnäköisesti ja arvioivat vain näitä sopeuttamis eli säästötoimenpiteitä mutta eivät kiinnittäneet mielestäni riittävää huomiota pitemmän aikavälin toimenpiteisiin joita hallitus nyt vie määrätietoisesti eteenpäin niin kuin vastuullisesti pitääkin tehdä

nyt kyllä edustaja viitanen äänestän vihreää koska luotan tähän hallitukseen valtavan paljon enemmän kuin edellisiin hallituksiin joissa sosialidemokraatit kantoivat valtiovarainministerin salkkua ja antoivat esimerkiksi tämän yhteisöveron alennuksen eivätkä tehneet hyvätuloisten verotukseen niitä korotuksia mitä me nyt teemme

oikeastaan voi sanoa että kotimainen puhdas ruoka on yksi turvallisuustekijä koko kansalle

valtionosuudet jos yhteisöveron osuutta kunnille lisätään tai sitten poistetaan kelamaksu niin kaikki näkyy kunnan kassassa samalla tavalla eli yleisesti on käytettävissä

sitten jatkossa on tarkoitus periä tämä rahoitus muilla veroilla

rajamäki teidänkin hallituksenne toiminta tässä asiassa eli täysin ala arvoista ja kreikka sai jatkaa vielä kuusi vuotta ennen kuin tuli talouden kriisi joka sitten pakotti ottamaan asiat todesta

jos kansalla ei ole varsinkaan tällaisessa maassa kuin me elämme pohjoinen melko kylmä ilma alan nolla

minä kiitänkin viidestä oppositiopuolueesta neljää jotka ovat vastuullisesti toimineet ja noin neljä viikkoa sitten julkistaneet vaihtoehtobudjettinsa

joku vauras kunta joita vielä joitakin on rakentaa ehkä keilahallin mutta useimmat tällä rahalla voivat hiukan vähentää velanottoaan mutta hyvin harva tai juuri mikään ei työllistä lisää koska ei kunnilla ole siihen varaa

pannaanko ne teollisuudelle

pannaanko ne kaupalle liikenteelle mahdollisesti kuljetuselinkeinolle joka on nytkin ollut aika ajoin aika lailla ahtaalla

on ikävää että tänä syksynä ei pystytty järjestämään julkista koko eduskuntaa koskevaa kuulemista talouspolitiikasta

kiitän maa ja metsätalousvaliokuntaa tästä että se on nostanut nämä asiat tässä yhteydessä esille ja toivon että täällä eduskunnassa voitaisiin käydä maa ja elintarviketaloutta koskeva perusteellisempikin keskustelu jossakin vaiheessa

sosialidemokraatit sen sijaan saivat vaihtoehtobudjettinsa esille vasta eilen

eli tämä on yleiskatteista tuloa tai menon säästöä eikä mitään korvamerkittyä ei sinne päinkään

tavattoman kehnot välimeren maat joilla on täysin erilainen kulttuuri ja menettelytavat ja rehellisyydenastekin valitettavasti ovat samassa valuutta alueessa kuin suomi ja saksa muun muassa

ehkä keväällä valiokunta sellaisen järjestää

herra puhemies

eilen oli tavattoman tiukka eduskuntapäivä ei ollut minkäänlaista aikaa paneutua perusteellisesti sosialidemokraattien suurimman oppositiopuolueen vaihtoehtoon

ja tästä meidän pitää saada tämän salin yksimielinen vetoomus työmarkkinaosapuolille että ne käyttävät sitä sopimusvapautta joka niillä tänä päivänä on tekevät tämän sopimuksen

ei tämä korjaannu näillä toimenpiteillä vaan ongelmia lykätään ja eurooppa velkaantuu entistä vauhtia ja siitä tulee se tilanne mistä ed

on erikokoisia erilaisia on rikkaita ja on köyhiä aatteellisia ja taloudellisia ja lisäksi on puolueita jotka ovat yhdistysmuotoisia myös

mielestäni jo yksistään tämä aukko tässä paketissa edellyttää sitä että tämä nyt hylätään ja palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin että myös rahoitus pysyvällä kestävällä tavalla kansaneläkejärjestelmälle vahvistetaan ja tiedetään päätöstä tehtäessä

tätä järjestelmää pitää kehittää niin että kun tämä käsittelypäivä on tiedossa niin vaihtoehtobudjetit pitää esitellä julkistaa kahta viikkoa aikaisemmin

arvoisa puhemies

meillä on tällä hetkellä työministeri joka on historiallinen siinä mielessä että hän ensimmäisenä työministerinä melkeinpä kautta aikain panostaa määrätietoisesti passiivisten työttömyysmäärärahojen aktiiviseen käyttöön saamiseen

talousvaliokunta käsitteli myös tätä van rompuyn työryhmän työtä ja kuuli useita asiantuntijoita muun muassa kianderia ja paavo sunia jotka totesivat että tilanne on todella kriittinen vakava ja suorastaan huolestuttava

raha automaattiyhdistys on valtavan iso taloudellinen yhdistys

sitten on mtkta ja sakta ja vastaavia ja siitä aina alaspäin pieniä kyläyhdistyksiä ja vastaavia

esimerkiksi nyt yritimme eduskunnan tietopalvelusta saada tietoja siitä mitkä sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetin vaikutukset ovat työllisyyteen yrittäjyyteen verotukseen velkaan kuntatalouteen tuloeroihin ja niin edelleen

se on kaukana siitä mitä vasemmisto oppositio edustaa joka haluaa vain velkaelvytystä jatkaa vaikka sillä ei ole tähän mennessä saatu tulosta aikaan

tämä laki lainmuutos esitys uusi

tämähän kohdentuu kaikille työnantajille niillekin joilla menee erittäin hyvin

suomessakin on nyt nähtävissä että ongelmat paisuvat elvytys on pakko lopettaa jos tällä tiellä jatketaan ja silloin työttömyys ja köyhyys on se joka kaatuu päälle

arvoisa puhemies

uusi yhdistyslaki on paikallaan ja tässä on monia hyviä joustavuutta lisääviä muutoksia

on monia tuhansia yrityksiä joilla ei ole mitään ongelmaa työllistämisessä vaan ne pitävät kaiken sen työvoiman mitä tarvitsevat ja maksavat varsin hyviä palkkoja jolloin ne saavat myös suhteellisen hyvän alennuksen tästä maksun poistamisesta

eräiltä osin kysyimme tietoja tästä vaikutusarvioita vastaus oli että emme ehdi käsittelemään ja selvittämään näitä asioita

kht ja htm tilintarkastajan käyttövelvollisuus laajenee ja vastaa tämän esityksen mukaan yksityisoikeudellisia yhteisöjä koskevia vaatimuksia

ne eivät työllistä yhtään enempää koska niillä on varaa nytkin työllistää se määrä mikä niillä on tarvetta työn suorittamisen näkökulmasta

näin on paikallaan

nämä arviot meidän pitää pystyä saamaan hankkimaan niiltä tahoilta joihin katsomme voivamme luottaa ja eduskunnan tietopalvelu on yksi tällainen

sitten taas ne yhdistykset joissa ei edellytetä kht tai htm tilintarkastajaa saavat toiminnantarkastajan ja mielestäni se on aivan paikallaan

sen sijaan ne yritykset jotka ovat joutuneet tässä talouden katastrofissa joka meillä on päällä lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijänsä eivät hyödy tästä senttiäkään

ne ovat karmeaa luettavaa

sosialidemokraatit vetoan teihin teillä on kolme entistä valtiovarainministeriä ryhmässänne että muutatte menettelyä ensi syksynä niin että julkistatte vaihtoehtobudjettinne eduskuntaa kunnioittavassa aikataulussa

pääjohtaja liikanen esitti kysymyksen miksi alijäämää joudutaan pienentämään nyt ja hän vastaa

muutamia muita muutoksia täällä on

sitten on kysymys tästä äänestämisestä ja silloin siirrytään tänne vastalauseen puolelle

nyt tässä talouden tilanteessa pitäisi valtion elvytystoimet kohdentaa näille yrityksille jotka ovat hädässä ja joiden työpaikat ovat kaatumassa tai jo kaatuneet ja niitten työntekijöitten hyväksi jotka ovat lomautettuina tai irtisanomisuhan alla

arvoisa puhemies

mielestäni vastalauseessa esille nostettu ongelma ennakollisen etäosallistumisen osalta on kyllä erittäin merkittävä

itseäni kiinnostaisi todella hyvin syvästi se mitkä ovat erityisesti sosialidemokraattien vaihtoehdon työllisyysvaikutukset

toiseksi hän toteaa että suomessa nyt otettavaa lisävelkaa joudutaan tulevaisuudessa hoitamaan tilanteessa jossa nykyistä pienempi osa väestöstä on työiässä

sinänsä kokouksen aikana sähköisen osallistumisen hyväksyminen ja mahdollistaminen on paikallaan mutta tähän ennakolliseen etäosallistumiseen sisältyy kyllä sellaisia epävarmuustekijöitä että kun sitä ei puoluetoiminnan puolelle hyväksytä niin ei ole kyllä syytä hyväksyä myöskään muuhun toimintaan

tämä on se tosiasia meidän väestökehityksen osalta joka luo synkkiä näkymiä talouteen ellei nyt tartuta ja tehdä niitä toimenpiteitä joita hallitus ajaa eteenpäin

täällä vastalauseessa on aika hyvin perusteltu ja mielestäni se että säännöt antaisivat siihen mahdollisuuden ei ole perusteltua

kyllä se on niin vakava kysymys että lakiin se pitää sisällyttää

ainoa tulos minkä te saitte aikaan oli yhteisöveron raju alennus joka nyt sitten näkyy osinkojen valtavassa kasvussa

kauniainen pystyy tänä päivänä pitämään kaikki ne työntekijät joita sillä on ihan hyvin ei ole mitään ongelmaa taloudessa ja maksamaan maksimipalkat jotta saa mahdollisimman hyvän työntekijäjoukon

kiitos teille siitä niiden puolesta jotka osinkoja tulevana keväänäkin taas kuittaavat sileäkätiset kiittävät

hän vastaa että mikäli sopeuttaminen jätetään tekemättä nykyiset nuoret joutuvat paitsi vastaamaan terveys ja hoivapalveluista sekä eläkkeiden rahoituksesta niiltä osin kuin niitä ei ole rahastoitu myös hoitamaan edellisen sukupolven lisääntyneen velkaantumisen ja hakemaan työpaikkaa taloustilanteessa jossa talouden ongelmia ei vieläkään ole ratkaistu

menot sosialidemokraattien niin kuin kaikkien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa varmasti toteutuvat jos ne tulisivat voimaan

ei ole lääkäreitä ei ole palveluita jotka maksaisivat maksuja ja veroja ja toisivat ihmisille hyvinvointia

menot toteutuvat sen sijaan tulot ovat erittäin suurelta osin virtuaalituloja niillä ei ole reaalipohjaa

tämä pitäisi jakaa valtionosuuksien kautta ja esimerkiksi harkinnanvaraista valtion rahoitusavustusta tarvittaisiin nyt lukuisille kunnille jotta ne pääsisivät tästä ahdingosta pystyisivät pitämään ne palvelut ja työntekijät jotka niillä on

tämä on niin vakavaa tekstiä suomen pankilta tutkimusten pohjalta tehtyä analyysia että se on kyllä koko eduskunnan syytä ottaa vakavasti huomioon kun päätöksiä teemme

kukaan meistä ei halua leikata koulutuksesta ei perusturvasta eikä monesta muustakaan kohdasta mutta vaihtoehtoa oppositio ei ole esittänyt